päinvastoin täällä sai asiallisesti apua kaikkeen

voi olla että jossain joku koki toisin ei siinä mitään mutta minusta pääsääntöisesti diagnoosi oli ilman muuta se että tämä talo ainakin kansanedustajia kohtaan toimii niin kuin sen pitääkin toimia

ei vaan päinvastoin

minuakin närästää tässä yksi asia ja se on se miten nämä mahdolliset merirosvot sitten saavat oikeutta jos kuitenkin tulevat jostain syystä meille tänne suomeen

en oletakaan että tulee joku selkeä varma vastaus johonkin suuntaan tai joku mielipide mutta aika käy vähiin vähitellen

sillä tiellähän tässä pitäisi mennä eteenpäin

normaali erikoissairaanhoito on ihan hyvässä kunnossa

mutta kun pääsin työsuojelutoimikunnan kautta vähän kuuntelemaan näitä hallinnon sisällä tapahtuvia asioita rupesin kyllä kuuntelemaan ihan eri korvilla tietynlaisia seikkoja

kyllä tässä talossa aika paljon pahoinvointia on monella eri taholla useilla eri osastoilla tavalla tai toisella tulee se sitten esille tai ei

nyt kyllä kysymykseni kun itse en ole juristi on se miten me suomessa nyt olemme sitten onnistuneet tässä asiassa tekemään päätöstä niin että edelleen on mahdollista joissain tietyissä olosuhteissa joihin ed

me toivomme meillä on erilaisia kehikkoja jotka me katsomme että ovat riittäviä

tekstissä ei nyt meidän juridinen prosessi ole pystynyt toteamaan että suomi lähtee mukaan tähän koska on varmistettu että tänne ei ketään tule

se johtaa aina siihen että tulee pahoinvointia tulee pettymyksiä koska tulee muutoksia ja vaatii hyvin taitavaa henkilöstöhallintoa että siitä edes jollain lailla päästäisiin läpi ilman kovin suuria periaatteellisia pettymyksiä ja isoja riitoja ja muita vastaavia

en nyt lähde lainsäädäntöä tuomitsemaan koska en ole sen alan koulutusta itse saanut mutta haluan kyllä kysyä onko tämä hyvää vai huonoa lainsäädäntöä

en mene tässä nyt sen syvemmälle sen sisälle

henkilöstöstä ei kansanedustajista vaan henkilöstöstä toinen asia jota olen hiljalleen miettinyt on se että rekrytointia tähän taloon varmasti voitaisiin kehittää

tämä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelulakiesitys ja sen toteutus niin kuin se näkyy menevän on varmasti askel oikeaan suuntaan

se ei ole tälle kohderyhmälle tietenkään riittävä mutta kyllä se turvaa sillä hengellä mikä tässä on varmasti vähintään saman tasoisen ellei paremman kohtelun kuin tähän mennessä

mikään ei ole niin tärkeätä kuin rekrytointi

valiokunnan tekstissäkin sanotaan että tulkkauspalvelulla turvataan ja edistetään vammaisuutensa vuoksi tulkkausta tarvitsevien henkilöiden perustuslaissa turvattuja oikeuksia erittäin hyvä ja tärkeä asia vammaistyössä

mutta siihen on kytkeytynyt mukaan sellainen hankala asia jota en ole täällä koskaan kuullut virallisesti ihmeteltävän ja se on näiden virkavapauksien kesto ja niihin liittyvät asiat

siitä tulee olen nähnyt sen esimerkiksi henkilöstöjohtajien valinnoissa ja nimityksissä ja niiden seurauksissa hyvin kiusallinen kokonaisuus jossa loppujen lopuksi on useampi ihminen paikassa joka ei ole hänen vakituinen paikkansa

se ydin on itse asiassa tässä sanottu

meillä on ulkovaliokunnassakin erinomaiset valiokuntaneuvokset jotka nyt ykskaks joutuvat vaihtumaan sen takia että henkilö joka on ollut pitemmällä virkavapaudella oliko se nyt kaksi vuotta vai peräti kolme tuleekin takaisin

nimittäin niitä aikoja kun tämä kirjoitettiin aikanaan hallitusohjelmaan ja nythän se on sillä perusteella toteutettu en ole kenenkään täällä kuullut muistelevan

silloin nimittäin vähän kyllä ihmeteltiin että tämä asia otettiin semmoiseksi että sitä ajetaan eteenpäin eikä esimerkiksi vaikeavammaisten subjektiivista oikeutta henkilökohtaiseen avustajaan

mutta kun tästä nyt puhutaan niin haluaisin puhemiesten korviin kyllä saatettavan sen että varmaan koko tämä virkavapauksien menettelytapaohjeisto kannattaisi uusia

totta kai tarvitaan koulutusta virkavapauksia pitkillekin virkamatkoille mielellään muihin maihinkin ihan tutustumaan asioihin mutta säädyllisissä puitteissa ei varmaan yli puolen vuoden korkeintaan vuoden jaksoja ja niitä ei ehkä pitäisi uusia ollenkaan

se oli kilpaileva idea tälle laille ja syystä jota lähemmin en sisällöllisesti tiedä se jäi rannalle ja tämä toteutui

en mitenkään paheksu tämän lain eteenpäinmenoa mutta tässä tärkeysjärjestyksessä priorisoinnissa posterisoinnissa missä vaan itse olisin kyllä noudattanut toisenlaista järjestystä

oliko sen syynä se että vaikeavammaisten kohderyhmä siinä valmisteluvaiheessa laajeni hyvin moninkertaiseksi jolloin myöskin kustannuspaineet nousivat ihan eri tasolle

sen lisäksi on kansliatoimikunta joka käytännössä pyörittää talon taloutta niin olen ymmärtänyt ja siinä keskuskanslian henkilöstö ja puhemiehet erityisesti näyttelevät hyvin tärkeätä osaa ja myöskin pääsihteeri on mukana

mutta rohkenen epäillä että ne tilastot eivät ole oikein täydellisiä eivätkä hyviä niin että siihen varmaan pitäisi jatkossa kiinnittää huomiota miten tämä kaikki menee kun täällä on näistä vähimmäismääristä ja muista kysymys

en nyt lähde nimeämään semmoisia julkisuudelle intresantteja asioita jotka sinänsä ovat hyvin pieniä ja joihin törmää sitten täysin lehdistön kautta vaikka olisi kuinka jonkun tämmöisen työsuojelutoimikunnan puheenjohtaja

erkki virtasen esimerkkiä täällä joka oli hyvin aiheellinen kysymys sinänsä niin jos meille tulee tänne henkilö joka syystä tai toisesta rupeaa käyttämään viittomakieltä se olisi itse asiassa hirveän hyvä harjoitus tälle talolle että niin kävisi

jokainen meistä joutuisi aivan eri lailla asennoitumaan ei pelkästään virkamiehistö tai muut vaan se on kaikille meille aivan toisenlainen stoori jos viittomakieli tulisi tänne

niin monien kollegojen kanssa täällä olen jutellut että varsinaisena syynä se on minun käsitykseni ei suinkaan ole se että niinistö on saanut säästöjä aikaiseksi vaan niiden säästöjen toteuttamisen yhteydessä tapahtuneiden reagointien jälkikaiku josta on tullut erilaista psykologista fiilinkiä semmoista taustatietoa ja semmoisia käsityksiä jotka ovat monta kertaa varmaan vielä olleet vähän vääriä

mutta ihmisen kommunikaatiossa voi myöskin esimerkiksi täällä vaikka viittomakielisten yhteydessä käyttää kirjoitustulkkausta hyväksi joka tarkoittaa semmoista nopeata konekirjoitusta joka menee ihan puhumisen tahtiin

ja lopputulos on sitten se miltä se näyttää eikä ollenkaan semmoinen mitä se varsinaisesti ikään kuin kamreerin näkökulmasta on ollut

se on sääli koska nopea kirjoitustulkkaus on erittäin hyvä keino monissa myös kansainvälisissä tilanteissa eri kielten välillä joka on kanssa vaikea kommunikatiivinen vaikea tilanne kun puhutaan erilaista kieltä

sen arkkitehtisuunnitelman nimi oli oratoribus joka on latinaa ja tarkoittaa puhujille

niille jotka toivovat että näitä puheita olisi kovin vähän ja ne olisivat kaikki hyvin lyhyitä ja olisi poissa kaikki tämä kiusallisuus näille ihmisille sanoisin että lukisivat tämän sirenin esipuheen uudestaan ja miettisivät myöskin sitä minkälainen tämä meidän eduskuntamme olisi jos täällä ei puhuttaisi ollenkaan jos kaikki vaan hyväksyttäisiin semmoisena kuin se jostain tuutista tulee

tästä soisin puhuttavan tässä mukana koska siinä varmaan on sitten tämmöinen apuvälinefilosofia ja käyttömaksut ja muut toisaalta mutta se helpottaisi yksilökohtaisissa ratkaisuissa varmaan kaikkien näiden asioiden parempaa eteenpäinmenoa

yksilöllisistä tarpeista sanoisin sen että on erittäin mukava että se on täällä otettu esille näin korostetusti ja myöskin perustuslakivaliokunta on otettu siihen mukaan jolloin ei unohdu että tämä kaikki on erittäin yksilöllistä arviointia kun me kuntoutuksen sektorilla liikumme

mutta jos valiokunnan puheenjohtaja muuten käyttää puheenvuoron tai miten vaan niin olisi tietysti mukava kuulla minkä takia siihen ei liitetty mukaan minkäänlaista ajatusta tämän kohderyhmän tulevaisuudesta

lausuma on minun ymmärtääkseni enemmän liitetty vaan henkilöstön aseman turvaamiseen joka sinänsä on ilman muuta hyvä koska tässä on semmoinen vaara että henkilöstöllekin saattaa tulla uudenlainen tilanne kun kaikki keskitetään aivan toiseen paikkaan

se voi olla ihan uusi aluekin teille vähän operatiivisesti kokeilla mitä tämmöinen lainsäädännön muuttaminen toiseen hallintokuntaan aiheuttaa ja miten kaikki menee eteenpäin

arvoisa puhemies

tämä esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta on ilman muuta tärkeä koska se kohdistuu semmoiseen ryhmään jossa ihmisillä ja potilailla on jatkuvasti vaikeuksia ja puhutaan taloudellisista seikoista

minäkin mielelläni jotain tästä asiasta sanon sen takia että koen jotenkin niin että muuttoliike suomessa on se joka on määräävin tekijä tämän kaiken takana että jotain meidän pitää vaalilainsäädännölle tässä tapauksessa tehdä

minulla on muutama kysymys oikeastaan vaan ministerille tähän liittyen

on tietenkin selvää että mitä edullisempia valmisteita saadaan ja mitä parempaan hintakilpailuun päästään se on kai kaikkien osapuolien etu ja markkinavoimatkin ovat siinä sitten terveellisellä tavalla mukana

kun väki muuttaa etelään ja koko suomen edustamisesta on kysymys niin jos ei sitä jollain lailla tarkastella niin tulee peräti vinoutunut asetelma

tänään yhdessä kohtaa sulle ykstoista sanotaan tämä patenttisuoja minua tässä vähän arveluttaa kun se muuttuu tämän myötä mitkä sen myöhäisvaikutukset sitten kuitenkin ovat koska tässä on kahdenlaista ilmapiiriä nyt liikkeellä kahdenlaista tietoa minullekin tultu tänne eduskuntaan kertomaan

pelkästään siitä syystä olen tämän esityksen kannalla ja en voi kuvitella että tässä tahallaan tehtäisiin koko suomelle jonkinlaista negatiivista päätöstä ja huonoa ehdotusta tämän lain pohjalta

tämä viitehintajärjestelmä tuntuu nyt olevan sen sorttinen että se vähän yksinkertaistaa asioita ja sillä lailla tähtää oikeaan suuntaan

näin voi varmaankin tulkita mutta kyllä ne toistensa kanssa ovat kuitenkin syy ja seuraussuhteessa ja sen mukaisesti niihin joudutaan reagoimaan kun ensin on jotain muuta sanottu

kuinka itsestään selvänä piditte sitä

itse asiassa kysymykseni liittyykin siihen kun tässä samalla sivulla vähän aikaisemmin lainaan ensin vähän tätä tekstiä lukee

analogiamenetelmäpatentilla suojattujen alkuperäisvalmisteiden kalleus verrattuna markkinoille tulleisiin rinnakkaisvalmisteisiin on joidenkin valmisteiden kohdalla johtanut korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan lakkauttamisen käynnistämiseen

nyt kun tässä viitataan muutamaan tuotevalmisteeseen niin oikeastaan yksi kysymykseni oli se voisiko ministeri kertoa minkä tyylisiä nämä valmisteet olivat mihin sairausryhmään ne kuuluivat tai minkä nimisiä ne olivat joko farmakologiselta nimeltään tai tuotenimeltään

sitten oikeastaan tärkeämpi asia on kyllä se että kun meillä varmasti ministeriössä on tiedossa kuinka paljon on analogiapatentin alla nyt meillä markkinoilla lääkkeitä niin miten käy niille jos ne esimerkiksi kaikki syystä tai toisesta poistuvat kahden vuoden aikana nämä valmistajat itse ottavat ne pois tai joku muu poistaa

ei kinata siitä poistuvatko ne vai ei vaan jos ne poistuvat niin onko meillä silloin muuta lääkettä tarpeeksi vai tuleeko siinä tilanne joka itse asiassa huonontaa meidän koko lääkemarkkinoidemme turvallisuutta

kuinka hyvin ministeriössä pystyitte hahmottamaan tämän päätöksen vaikutukset markkinoilla useamman vuoden päähän eteenpäin

tarkastusvaliokunnan mietinnössä on monta asiaa jotka koskevat terveydenhuoltoa

riittävien ja laadukkaiden terveyspalveluiden tehokas tuottaminen edellyttää terveydenhuollon toimintatapojen tietojärjestelmien ja johtamisjärjestelmien sekä työnjaon uudistamista

meillä on jo kentällä paras ohjelmaa terveydenhuoltolain uudistamista kaste ohjelmaa toimiva terveyskeskus ohjeistoa sekä terveyden edistämisen politiikkaa ja sata komiteaa

arvon puhemies

mutta kohdejoukko ei useimmissa tapauksissa ole kovin iso

toinen on se että te sanotte omassa vastalauseessanne että vanhasen hallitus irrottautui parlamentaarisen seurantaryhmän linjauksista ilman mitään keskustelua puolueiden kanssa

joko te ette ole kuunnelleet ollenkaan mitä asiantuntijat esimerkiksi puolustusvoimain komentajasta lähtien puhuivat valiokunnassa tai ette ole lukeneet niitä papereita ette mitenkään kommentoi niitä

se on vähintään outoa tämä koskee siis resursseja

arvoisa puhemies

totta kai nämä sääolosuhteet ja perustelut merkitsevät jotain mutta kun ajattelee sisällä pidettäviä vaalitilaisuuksia niin kyllä kai niissäkin aika yleinen kokemus on että aktiviteetti on paljon vähäisempää kuin joskus aikaisemmin

sen sijaan luulen että muut yhteiskunnalliset riennot uudenvuoden ympärillä ja joulun ympärillä tapahtuvat asiat vaikuttavat vielä siellä tammihelmikuun kaikenlaisessa valmistautumisessa vaaleihin

kyllä siinä tämmöisiä taustoja jo on eli pelkästään positiivisia seikkoja

arvoisa puhemies

lyhyesti vain ed

kehotan kyllä perehtymään farmakologiaan ja esimerkiksi tiettyihin syöpähoitoihin

minulla on kysymys ministerille ja se lähtee siitä että minä olen pyrkinyt lukemaan pelkästään hallituksen esitystä joka minun ymmärtääkseni on ihan hyvä oikeaan suuntaan menevä täällä meidän eu alueellamme

siellä kerrotaan kymmenestä eri maasta joihin tulee paljon vähemmän eu alueelta turvapaikanhakijoita kuin mitä suomeen tulee

se että selontekomenettelyä uusitaan on varmasti erittäin hyvä asia taitaa olla tervetullut koko tälle salille